tällöin ne kannattaa kohdistaa maamme ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin sekä menoihin joiden vaikuttavuus on huono tai jopa negatiivinen

kun hallitus nyt nostaa arvonlisäveroa joka on tasavero niin olisin toivonut sitä että se ei olisi koskenut lääkkeitä ja ruokaa

lisäämme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitämiseen

on tietysti hyvä että hallituksella oli tahtotila panostaa myös rahallisesti tämän säilymisen jatkumiseksi ja toivon että sitä halua ja panostusta savonlinnan seudulle nimenomaan näihin korvaaviin toimintoihin sitten jatkossa on

se olisi ollut pieni kädenojennus mutta sitä pientäkään kädenojennusta ei sitten vähävaraisille ihmisille tullut

kohtuuhintaiseen energiaan tähtäävä energiapolitiikka tukee työllisyyttä talouskasvua kilpailukykyä ostovoimaa sekä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta

tässä täytyy tehdä savonlinnalle nyt sellainen kompensaatiopaketti jolla pystytään pitämään tämä aluetalous sillä tavalla kunnossa että se ei kokonaan romahda

tämä tarkoittaisi askeleen ottamista kohti klassista osinkoverojärjestelmää jollainen on käytössä esimerkiksi usassa

mielenkiintoista on että jos tällä hakusanalla hakee youtubesta videoita niin siellä nykyinen valtiovarainministeri urpilainen hyvin perustelee sen miksi arvonlisäveroa ei pidä korottaa

energiaintensiivinen teollisuutemme on kärsinyt nykyisen ja edellisen hallituksen energiaveron korotuksista mittavan vahingon kilpailukykyynsä

alhainen energian hinta on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu tärkeäksi syyksi investoida maahan

arvoisa puhemies

positiivinen asia oli tietysti se että savonlinnan keskussairaala säilyy päivystyssairaalana ja että sairaanhoito opetus kuitenkin vielä siellä jatkuu

perussuomalaisten mielestä suomen on tiukemmin puututtava yritysten siirtohinnoittelun konserniavustusten ja konsernin sisäisten lainoituksen avulla tapahtuvaan keinotekoiseen verokeplotteluun

tässä edustaja skinnari ja lindtman nostivat esille asian jonka valiokuntakin nosti esille nimenomaan pk yritysten viennin rahoituksen

perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja että perussuomalaiset eivät nostaisi arvonlisäveroa ja me laadimme myöskin varjobudjetin jossa ei nostettu arvonlisäveroa ja otettiin siitä huolimatta vähemmän velkaa kuin hallitus nyt ottaa

leikattavaa riittää myös tehottomissa yritystuissa puoluetuessa maahanmuutossa sekä luonnonsuojelualueiden hankinnassa

muistutamme että tasaveroluonteisten energiaverojen korotukset rokottavat vmn omien laskelmien mukaan pienituloisia jopa arvonlisäverotuksen korotusta pahemmin

kyllä valiokunnan kuulemisissa kävi hyvin selkeästi esille se että parhaillaan viimeistellään näitä rahoitusinstrumentteja pk yrityksien viennin rahoittamiseksi

suomi on pitkään nukkunut asian suhteen ruususenunta ja kansainvälisesti katsottuna herännyt ongelman laajuuteen hyvin myöhään

kataisen ja kiviniemen hallitusten toteuttamat veronkorotukset ovat johtaneet siihen että myös suomesta löytyy enenevässä määrin niin sanottuja energiaköyhiä siis henkilöitä joille tuottaa vaikeuksia suoriutua lämmitykseen ja sähkönkulutukseen liittyvistä kustannuksista

val tiovarainministeri rinne ette vastannut tähän altian myyntiasiaan

muualla ongelmiin on puututtu lainsäädännöllä jo aiemmin

tässä hallituksen esityksessä on kysymys lähinnä siitä että laivanrakennuksessa viranomaisvalvonta suunnitteluvaiheessa jätetään varustamolle ja ainoastaan viranomaisilla on sitten tämä lopputarkastus tässä

sen lisäksi että yhteisöverotuksen porsaanreikien tukkiminen toisi lisää verotuloja parantaisi se myös suomalaisten pk yrittäjien mahdollisuuksia kilpailla tasapäisesti kansainvälisten suuryritysten kanssa jotka voivat nykyään polkea hintoja veroparatiisikikkailujensa ansiosta

tämä tekisi työn vastaanottamisesta nykyistä kannattavampaa

sosialidemokraatit siellä äänestivät sitä vastaan

omassa esityksessään hallitus myös toteaa että koska epäkohtien jälkikäteinen korjaaminen on kallista ja joskus jopa mahdotonta

kataisen hallituksen harkitsematon päätös leikata kotimaisen bioenergian kuten turpeen ja puuenergian kilpailukykyä on johtanut siihen että kivihiili on ohittanut nämä lämmön ja sähköntuotannossa

kannatatteko te altian myymistä vai ette

täällä puhutaan julkisen talouden tervehdyttämisestä ja julkisen velan vähentämisestä vaikka hallituksen pääleikkauskohde on ollut ja on kunnat mikä taas velkaannuttaa kuntia lisää ja kuntien velka on myös julkista velkaa

meillä on hyvä käytäntö tällä hetkellä se että meillä on hyvät suunnitelmat jotka sitten viranomainen hyväksyy

arvoisa puhemies

keskustelu päättyy keskustelun kuluessa edustaja hirvisaaren edustaja turusen kannattamana on esittänyt että pykälä kaksikymmentäseitsemän saisi vastalauseen tekemää ehdotusta

diesel maksaa tänä päivänä pumpulla lähes saman verran kuin bensiini joten erillistä dieselautoilijoita rankaisevaa veroa ei mielestämme tarvita

tämä täytyisi olla myöskin tässä laivanrakennuksessa silloin että nämä työskentelyolosuhteet siellä tulevat täydellisesti otetuiksi huomioon

alvn korotusta on kompensoitu joillekin kansalaisille mutta sen maksumieheksi on haluttu kuitenkin laittaa opiskelijat ja lapsiperheet

katsomme myös että suomen on tiukemmin puututtava yritysten siirtohinnoitteluun konserniavustuksiin ja konsernin sisäisen lainoituksen avulla tapahtuvaan keinotekoiseen verokeplotteluun

emme ole hallituksen tavoin valmiita asettamaan rikkidirektiivin kuristamalle vientiteollisuudelle uutta energiakustannusta voimalaitosveron muodossa

arvoisa puhemies

perussuomalaiset eivät ole hallituksen tavoin valmiita rapauttamaan kuntien taloutta ja peruspalveluja

tämä taloudellinen riskinkanto jää kuitenkin sitten rakentajalle tässä

sen lisäksi että yhteisöverotuksen porsaanreikien tukkiminen toisi lisää verotuloja se parantaisi myös suomalaisen pk yrittäjän mahdollisuuksia kilpailla tasapäisesti kansainvälisten suuryritysten kanssa jotka voivat nykyään polkea hintoja koska he kotiuttavat voittonsa veroparatiiseissa

miksi

mielestämme energiapolitiikalla tulisi kannustaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan mutta hallitus ei selvästikään näe asiaa samalla tavalla

on tämmöinen suomalainen vanha sanonta että koolla on väliä

osoittaa todellista selkärangattomuutta siirtää ikävät ratkaisut kuntapäättäjille

kuvaavaa on että esimerkiksi stora enson toimitusjohtaja karl henrik sundström on todennut ettei yhteisöveron tasolla ole yhtiölle suurta merkitystä

leikkauksien seurauksena kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta mikä tulee vaikeuttamaan lukemattomien kotitalouksien arkea

perussuomalaiset vaativatkin hallitusta perumaan kuntien valtionosuuksien leikkauksen

uudistaisimme myös osinkoverotusta oikeudenmukaisella ja kasvua tukevalla tavalla verottamalla pieniä osinkoja kevyemmin ja suuria osinkoja ankarammin

arvoisa puhemies

emme suostu hallituksen suunnittelemaan puolustusvoimiemme alasajoon

hallituksen toimet rapauttavat maamme yleisen asevelvollisuuden ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella

meillä on paljon suomalaisia yrityksiä joitten tuotanto on kiinassa ja vastaavissa halvemmissa maissa ja täytyisi löytää myös keinoja tämän tuotannon suomeen tuomiseksi ja varmaan niitä keinoja onkin käytettävissä

haasteina ovat palvelujen säilyttäminen jokaisen ulottuvilla sekä riittävän ja ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen hoiva ja hoitoalalle

kansalaisten turvallisuudentunne on uhattuna kun poliisin toimintoja ei enää pystytä pitämään hyvällä tasolla

ja ihan lopuksi vielä haluaisin sanoa tästä maatalouden hätäapupaketista maksuvalmiuden parantamiseen että se tulee viime tipassa ja on tosin riittämätön resurssit ovat rajalliset mutta on erittäin hieno juttu

tarjoamme ne isänmaan edun nimissä hallituksen vapaaseen käyttöön

pidämme hallituksen panostuksia harmaan talouden torjumiseksi riittämättöminä ja esitämme lisäresursseja poliisille rajavartiolaitokselle tuomioistuimelle ja syyttäjälaitokselle

haluamme lisäksi pitää maamme gmo vapaana ja katsomme että puhdas kotimainen ruoka vaatii maaseudun elinvoimaisuuden turvaamista

te olitte viime hallituksen pääministeripuolue ettekä halunneet tehdä omaishoitajien aseman parantamiseksi mitään ja näyttää siltä ettei nykyinenkään hallitus halua sitä tehdä

se on iso mahdollisuus käyttää kotimaista energiaa ja pienentää tätä kauppataseen vajetta mutta se tarkoittaa sitä että meidän täytyy luoda edellytykset sille että meidän laitoksemme käyttävät kotimaista energiaa

tällä perusteella haluamme tukea kotimaista puhdasta valkuaisrehutuotantoa ja sitä tukevaa tutkimustoimintaa entistä enemmän

se on totta että kivihiilen hinta on alentunut mutta siinä samaan aikaan tämä hallitus on tehnyt päätöksiä joilla kotimaisen raaka aineen kilpailukykyä on heikennetty sisko timosen rautainen kilpailukyky on heikennetty

se tarkoittaa sitä että metsähakkeen tuotantotukea on leikattu kolmanneksen verran ja samaan aikaan turpeen verotusta on kiristetty

ellei näitä vuosien mittaan kasaantuneita korjausvelkoja pureta määrätietoisesti syntyy tästä laiminlyömisestä valtiontaloudelle huomattavasti nykyistä suurempi korjauslasku

kotimaisen energian kilpailukyvystä on huolehdittava

lisäksi oikeudenmukaisuutta edistävät myös ehdottamamme lapsilisien indeksikorotuksen tekeminen ja opintotuen sitominen indeksiin jo ensi vuonna

minä olen henkilökohtaisesti viime viikolla antanut lehdistöön lausunnon jossa olen sanonut että hallitus on halvaantunut ja vaaditaan välittömiä toimenpiteitä

minä pidän tätä ratkaisua nyt nopeana toimenpiteenä ja sikäli hyvänä että hallitus on valmis tekemään työllisyyden parantamiseksi jotakin

perussuomalaisten mielestä kenenkään ei tulisi joutua asumaan elämään tai tekemään töitä tiloissa jotka altistavat kosteus ja homevaurioista johtuville sairauksille

samoiten meillä on savonlinnassa vaneritehdas jonne rakennettiin ratapiha ja kuviteltiin niin että saadaan kaupungin keskustasta rekkaliikenne kokonaan pois että saadaan rautateille sitten nämä vanerit vaan ei toiminut

tämä ratkaisu sinällänsä on ihan hyvä mutta tässä olisi nyt voinut kyllä tehdä sellaisiakin ratkaisuja että olisi voitu ottaa mukaan tähän esimerkiksi tämä viron veromalli

tämä ulkopuolisuus ei välttämättä toteudu mutta jos näissä ohjeissa olisi mainittu se että he olisivat riippumattomia niin olisiko tällä vaikutusta siihen että mahdollisesti tämmöisiä julkisuudessakin olleita asuntojärjestelyjä voisi estää tällä toiminnalla

sen lisäksi että tällä olisi suhdanteita tasaava vaikutus olisi tämä myös järkevää julkisen rahan käyttöä sillä matalasuhdanteessa näiden pakollisten investointien teko on halvempaa kuin korkeasuhdanteessa

pidämmekin hallituksen panostuksia harmaan talouden torjumiseksi riittämättöminä ja esitämme lisäresursseja poliisille rajalaitokselle tuomioistuimille ja syyttäjälaitokselle

yhtiö josta ei nosteta osinkotuloa ja jossa käytetään voittovarat yhtiön kehittämiseen työllistämiseen vapautettaisiin yhteisöverosta

vr siirtää siitä huolimatta tästä uudesta ratapihasta huolimatta kuljetukset kumipyörille selityksenä se että ei kannata tuoda junaa sinne

tämän lisäksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä harmaan talouden kitkemiseksi kuten suomessa työskentelevien ulkomaalaisten yritysten rekisteröintipakkoa vero ja valvontaviranomaisten työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi

arvoisa ministeri urpilainen te vastasitte äsken muutama kysymys aiemmin että valtiovarainministeriö on tiedottanut ja näissä tiedotteissa ovat olleet nämä sopijaosapuolet

eräässä suomalaisessa laulussa lauletaan